lisäbudjettiesityksen toinen painopiste on maamme telakoille suunnattu tukipaketti joka noudattaa jäänmurtajatilausta lukuun ottamatta telakkatyöryhmän esityksiä

telakoiden tarvitsemia rahoitus ja takaus ja vienninrahoitustarpeita sekä innovaatiohankkeita tuetaan varustamoja kannustetaan alusinvestointeihin sekä rajavartiolaitoksen omia alushankintoja ja saariston yhteisalusten hankintaa aikaistetaan

tanskan entinen pääministeri poul nyrup rasmussen kirjoitti eräässä eurooppalaisessa talousjulkaisussa jo vähän aikaa sitten että väärin on hoidettu ja eurooppalaisen sosialidemokratian vastaus on

ja vaikka vanhasen ykkönen ja kakkonen ovat korottaneet todella merkittävästi näitä etuuksia ei ole aihetta juhlia mutta sitä juhlin ja siitä olen iloinen että sosialidemokraatit ainakin ed

no minulta pyydettiin vastinetta tai tämmöistä kommenttia tähän kirjoitukseen

niillä on erityisosaamista varsinkin kylmä ja talviteknologiaa vaativissa tuotteissa sekä suurissa risteilyaluksissa

en voinut kirjoittaa niin kuin hän sosialidemokratian puolesta en kn puolesta mutta hn puolesta kirjoitin ja ilmoitin että jokaisen kansakunnan pitäisi ensisijaisesti vastata omista veloistaan enkä kannata eurobondien käyttöönottoa

suhdanteiden elpyessä kysyntä kasvaa joten telakoiden on säilytettävä iskukykynsä mihin tämä lisäbudjetti osaltaan antaa tukea

lipposen hallitus poisti kokonaan vähimmäissairauspäivärahan

tiedämme myöskin aiemman hallituksen ajoilta että sosialidemokraatit ovat aina vastustaneet kaikkein pienimmän perusturvan nostamista ilman ettei kyytipoikana tule monta sataa miljoonaa lisälaskua jossakin muussa

työllisyyden kannalta keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että myös toimivien yritysten kasvulle kehitetään uusia kannustimia esimerkiksi verotuksellisin keinoin

nyt täällä meidän sosialidemokraatit jotka väittävät olevansa kansainvälinen liike edustavat aivan eri linjaa kuin eurooppalainen sosialidemokratia ja molemmat eivät voi olla oikeassa

koneiden laitteiden ja rakennusten lisäksi myös investointeja henkiseen pääomaan tietoon taitoon ja osaamiseen on tuettava

kysyn ministeri kataiselta

kysyn ministeri rehulalta

kolmas tärkeä painopiste on asunto osakeyhtiöiden peruskorjausavustusten turvaaminen kaikille hakijoille

arvoisa puhemies

tänä vuonna talouden ennustetaan kääntyvän kasvu uralle mutta sen hitaudesta johtuen paineet työttömyyden kasvulle jatkuvat edelleen

tulevaisuuden kasvavat toimialat kuten kaivosteollisuus matkailu sekä ympäristö ja energiateknologia ovat suurelta osin pohjoisessa

siksi keskustan eduskuntaryhmä katsoo että tulevaisuudessakin maassamme on turvattava hajautettu korkeakouluverkosto yliopistokeskuksineen jonka pohjalle voidaan rakentaa alueiden vahvuuksia ja elinkeinojen kehittämistä ja menestystä tukevia koulutusyhteenliittymiä

keskusta ei hyväksy koulutuspolitiikassa keskittämisen ideologian jatkamista sillä sen seurauksena koko yliopistouudistus on saanut kajaani päätöksen myötä vakavan tahran kilpeensä

arvoisa puhemies

työttömyys on erittäin vakava kysymys ja se tarvitsee lisää rahaa

ensinnäkin haluan todeta että hyvä ja vahva omistajapolitiikka tarkoittaa että pitää olla valmius myydä mutta pitää olla valmius myöskin ostaa

olen vakuuttunut siitä että hallitus tulee myöskin harjoittamaan aktiivista ostopolitiikkaa tulevaisuudessa ja tässä mielessä se että puhutaan vahvasta omistajapolitiikasta menee aivan puheiden ja tekojen kautta yksi yhteen

vaikka tilanne joskus tuntuu vaikealta niin uskoa parempaan huomiseen ei pidä menettää

milloin se aika tulee se ei ole ihan varmaa mutta kun se tulee ja rahat luvataan niin silloinhan asia on pääosin hoidettu

uskomalla itseensä sekä ahkeroimalla niin opinnoissa kuin työssäkin jokainen nuori löytää varmasti oman paikkansa yhteiskunnassa

mutta on tärkeää tietysti kohdentaa myöskin muuhun kuin näihin työllisyystukirahoihin määrärahoja sellaisiin kohteisiin jotka työllistävät erittäin hyvin ja tällainen on kestävä metsätalous niin sanottu kemera rahoitus

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen lisäbudjettiesitystä

mustajärvi on nyt nähnyt mikä meidän sellu ja paperitehtaittemme tila on kuvitteletteko te että jos keväällä tai silloin syksyllä se olisi siirtynyt muutamalla kuukaudella niin kemijärvi olisi nyt sitten pelastunut

mikä on kemera rahoituksen osalta tilanne ja paljonko siellä tarvitaan lisärahaa että useampi tuhat henkilöä voidaan syksyllä työllistää

todellisuus lienee se että se olisi jouduttu huonommassa tilanteessa lakkauttamaan elvytys ja muiden toimenpiteiden johdosta kuin muuten kävi

ensinnäkin on syytä todeta että jo sen lain käsittelyn yhteydessä kaikki keskeiset asiat myöskin riskistä tulivat esille

oli tietysti erittäin tärkeää että saimme kuulla eilen valtakunnan parhaita asiantuntijoita valtiovarainministeriä myöskin suomen pankin pääjohtajaa toimitusjohtaja korkmania ja hetemäkeä ja mitenkään väheksymättä heidän asiantuntemustaan ja kuulemistaan oli hieno tilaisuus kyllä ne kaikki asiat olivat tiedossa ja selvinneet näistä papereista

saimme uskonvahvistusta niin että saatoimme entistä suuremmalla varmuudella sitten hyväksyä kun kuulimme näitä asiantuntijoita

en myöskään hyväksy sitä että tämä olisi pitänyt lähettää perustuslakivaliokuntaan koska tässä on pitkä selvitys hallitukselta

tämä toteutetaan lakina ensinnäkin sen vuoksi että kyseessä on kansainvälinen sopimus ja tältä osin minusta asia on päivänselvä

myöskin nämä muut kysymykset mistä vaaditaan selvityksiä ovat täysin tekosyitä kun sosialidemokraatit eivät tiedä mitä he haluavat tai mitä pitäisi heidän mielestään tehdä

se osoittaa että hallitus on toiminut avoimesti sekä määrätietoisesti jotta selviydymme rahoitus ja talouskriisistä mahdollisimman pienin vaurioin

lyhyellä tähtäyksellä se on vaatinut ja vaatii vahvaa elvytystä

rakentamista ja erityisesti asuntorakentamista sekä rakennusten perusparannusta on edistetty lainsäädännöllisin ja taloudellisin kannustein

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että työntekijöiden koulutukseen muutosturvaan ja työttömien sekä työttömyysuhan alla olevien aktivointitoimenpiteisiin varataan riittävät määrärahat

kuntien rahoitusasema heikkenee samoin joskin viiveellä ja vähemmän valtion päättämien merkittävien tukitoimien vuoksi

vakava huoli julkisen talouden nopeasta velkaantumisesta ja sen kestävyydestä on perusteltu

pääministeri vanhasen ideoima aloite tähtää kasvuedellytysten luomiseen koko suomessa ja valtion vahvempaan rooliin

keinoina ovat tutkimus ja tuotekehitykseen sekä esimerkiksi liikenteeseen liittyvät perusinvestoinnit kuten pohjanmaan rataan pääkaupunkiseudun hankkeisiin ja pohjoisten suurten kaivoshankkeiden yhteyksiin

kasvava velkaongelma huomioiden on ilmeistä että myös veroastetta joudutaan nostamaan seuraavan noususuhdanteen aikana menoleikkaukset ovat keinoista viimeisenä

arvoisa puhemies

on tietysti aina vakava asia kun luottamus poliittiseen järjestelmään heikentyy niin kuin nyt on tapahtunut

on tunnettava tietysti nöyryyttä ja ennen kaikkea sitä luottamusta on pyrittävä palauttamaan tulevaisuudessa muuttamalla toimintatapoja avoimeen suuntaan myös rahoituskysymyksissä ja ennen kaikkea tekemällä työtä tämän suomalaisen isänmaan hyväksi tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

keskustan eduskuntaryhmä toteaa että hallituksella on selkeä talouspoliittinen linja

suomi viedään mahdollisimman ehyenä läpi taantuman ja julkinen talous tasapainotetaan seuraavan noususuhdanteen aikana

minun käsitykseni mukaan niitä edellytyksiä ei nyt ole ja kysyn varapääministeriltä

katsotteko te että perustuslailliset edellytykset täyttyvät vai merkitsisikö opposition esitys perustuslain rikkomista

kun tiistaina kyseenalaistin fortumin hallituksen ja ylimmän johdon edellytykset jatkaa tehtävissään tein sen siksi että koin että kansalaisten ja ennen kaikkea myöskin eduskunnan ja hallituksenkin oikeustajua oli loukattu näillä kohtuuttomilla etuuksilla joita oli rahastettu

olen tyytyväinen siihen että pöytä on nyt puhdistettu näiltä osin

mutta on kaksi asiaa

pyydän vakuutuksen ministeri häkämieheltä siitä että asia selvitetään perin pohjin ja julkistetaan kansalaisille miten tähän on tultu ja miksi ja voidaanko luoda sellainen tulospalkkiojärjestelmä joka kaikissa tilanteissa estää kohtuuttomuudet tulevaisuudessa ja ellei niin onko siinä tapauksessa valmiutta valtioenemmistöisissä yhtiöissä jopa lopettaa tämän tyyppinen tulospalkkiojärjestelmä

arvoisa puhemies

nimittäin minun pitää tehdä eräs tunnustus

elvytys on luonnollisesti hyvin tärkeä ja hallitus onkin jo elvyttänyt reilun vuoden ajan mutta ei elvytyskään ole tietenkään itsetarkoitus

elvytyksellä voidaan vähentää työttömyyden kasvua mutta jos joku täällä tosissaan väittää että elvytyksellä voidaan estää nykykriisissä työttömyyden kasvu hän käyttää totuutta hyvin säästeliäästi

nyt kun hallitus on esimerkiksi toisessa lisäbudjetissa ja ensi vuoden budjetissa tehnyt kokonaispaketin ja sen vaikutuksethan ulottuvat hyvin pitkälle kysynkin ministeri kataiselta

ensin ed

pitää voida tarvittaessa myydä pitää arvioida tietenkin se hetki mutta pitää myöskin ostaa ja muun muassa fingridin osalta tämä hallitus tulee ostamaan ja käyttämään valtion rahoja

vistbackalle

kun te vaaditte että ryhmäkuri on kiellettävä niin miten te voitte samassa lauseessa vaatia että pitää etukäteen varmistaa miten seuraava eduskunta äänestää

milloin arvioitte nykyisten jo päätettyjen elvytystoimenpiteiden olevan suurimmillaan työttömyyden kannalta ja kuinka pitkälle arvioitte jo tehtyjen päätösten vaikuttavan elvyttävästi kansantaloudessa

aika kummallista

lapintien osalta haluaisin todeta että teidän pitäisi myöskin ymmärtää juristina varsinkin se ero että presidentti on tavallaan henkilöinstituutio joka käyttää itsenäistä päätösvaltaa

kun valtaa siirretään pääministerille sitä siirretään tosiasiassa hallitukselle tai valtioneuvostolle joka nauttii eduskunnan luottamusta

lapintie esitti että presidentin pitäisi olla huippukokouksessa pääministerin varamies

kysyn ministeri braxilta

arvoisa puhemies

olisi paljon turvallisempaa jos oppositio ilmoittaisi ovatko he sosiaalitupon takana vai eivät yksiselitteisesti

toinen asia on sitten että meillähän on pahasti vialla työelämä koska eläkkeelle siirrytään näin aikaisin

arvoisa puhemies

siellä työskentelyolosuhteet eivät ole kunnossa tykytoiminta ei ole tuonut riittävästi sinne siellä on työpaikkakiusaamista ja monta muuta jotka vaikeuttavat työskentelyä

arvoisa puhemies ihan ylös ja

aikooko hallitus nyt kutsua työnantajat ennen kaikkea mutta myöskin työntekijäjärjestöt ja edellyttää että tulee nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen ynnä muuta

perehdytetään siis kolme omineet ja edustajahuoneen löytäminen

arvoisa puhemies

calling a

vastaavaan ja että työskentelyolosuhteita parannetaan kuntoutusta ja muuta lisätään ja että työnantajilla on siitä sekä taloudellinen että muu vastuu

saksa viisikymmentäkolme käymästä einellä koska eun jäsenmaksu joka velvoittaa suomea ja lain mukaan tällainen tiedossa oleva meno on otettava valtion talousarvioon

täällä on hyvin pitkään todettu eri yhteyksissä erityisesti demarien ja vasemmistoliiton taholta että eläke on palkan jatke

pyydän että puhemies ei ota lainvastaista esitystä äänestykseen

on selvää niin kuin ed

kysyisin ministeri hyssälältä

ovatko nämä työryhmät olleet kolmikantatyöryhmiä joissa ammattiyhdistysliike on ollut sitä mieltä että ei voida asettaa eläkekattoa

arvoisa puhemies

en ollut ajatellut käyttää puheenvuoroa mutta koska nämä veli veikkauksen edustajat täällä käyttävät niin ahkerasti niin ajattelin myöskin käyttää lyhyen puheenvuoron

ensinnäkin haluan todeta että arpajaislakiahan on uudistettu asteittain ja aivan oikealla tavalla

ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin luomaan järjestelmä sille että mahdollisimman tehokkaasti voidaan ulkomaisten yhtiöiden mainonta ja toiminta eliminoida suomessa

mitä tulee sitten näihin puheisiin mitä tässä on todettu niin ensinnäkin haluan todeta että nyt tässä toisessa vaiheessa on todella järkevää että tämä laki hyväksytään toimilupajärjestelmästä siirrytään laissa määriteltyihin monopoleihin

mitä tulee sitten veikkauksen raha automaattiyhdistyksen ja fintoton yhteistyöhön niin on syytä todeta että yhteinen strategia ja työnjako joka on selkeästi määritelty on hyvä ja järkevää pitää ja sitä pitää myöskin kunnioittaa

euroopan unionissahan on lähtökohta edelleen että yksinoikeus on kansakunnan kunkin kansan osalta itse päätettävä

sen sijaan eräät kielteiset oikeuspäätökset ovat perustuneet viime aikoina siihen että yhtiöt ovat aggressiivisella mainonnalla ja muulla vastaavalla toiminnalla tavallaan menettäneet tämän yksinoikeuden

nyt pitää muistaa että työnjaon mukaan veikkauksen ja raha automaattiyhdistyksen pelit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia vaikkakin veikkaus tietoisesti pyrkii lähentymään ja voisin melkein väittää vähän niin kuin hämärtämään ja rikkomaan sitä työnjakoa mikä aikoinaan on sovittu

jos nämä olisivat yhdessä yhtiössä niin erityyppisille peleille on aivan erilaiset mainonnan säännöt ja ohjeet

raha automaattiyhdistyksen mainonnalla on erittäin tiukat rajoitukset ja tulee olemaan jatkossakin eikä sellaista aggressiivista mainontaa jota veikkaus oy harjoittaa voitaisi tehdä mikäli siellä olisivat myöskin raha automaattiyhdistyksen pelit

elikkä näen että kokonaistuoton kannalta kohtuullinen mainonta veikkauspelien osalta on ihan ok se tuottaa paremmin kun taas raha automaattiyhdistyksessä kun se on erillinen ei sitten voisi eikä tarvitsekaan olla vastaavaa mainontaa koska niissä peleissä peliriippuvuusriski on huomattavasti suurempi koska ne ovat niin sanottuja nopeatempoisia pelejä ja se riski silloin tähän addiktioon on huomattavasti suurempi

elikkä minusta on tärkeätä ja järkevää että tämä laki hyväksytään tällaisenaan ja meidän on edelleenkin jatkossa syytä noudattaa yhteistä strategiaa ja yhteisiä suunnitelmia yhteistyötä niissä toiminnoissa mitkä ovat järkeviä mutta näiden erillisten toimijoiden säilyttäminen on käsitykseni mukaan myös tuoton ja tämän käytännön toiminnan kannalta järkevää ja antaa parhaan tuoton myöskin urheilulle koska silloin nämä rajoitukset voidaan minimoida kun ollaan erillisissä organisaatioissa

arvoisa puhemies

se meni nurin kun muutamat hallituspuolueen edustajat juuttuivat jouluglögeiltä tullessaan hissiin mutta joka tapauksessa turha tässä on ketään muita syyttää

muutaman vuoden kuluttua kaikki ovat tyytyväisiä eikä kukaan muista koko asiaa mutta nyt pyritään tietenkin edes jostakin pikkuisen poliittisia pisteitä saamaan mutta aivan turha vaiva

arvoisa puhemies

eri ryhmien edustajien puheenvuoroista tässä salissa selviää että tilanne ymmärretään kohtuullisessa määrin koska nämä lisäykset vaikkakin nämä ovat vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien osalta hyvin suuria kohdistuvat sellaisiin kohteisiin joiden osalta voi todeta että siellä ei varmaan mitään kovin vakavaa tapahdu vaikka niitä rahoja ei pantaisikaan

arvoisa puhemies

me elämme hiukan erikoisessa tilanteessa siinä mielessä että näyttäisi siltä että talous olisi nousemassa tilauksiakin olisi mutta valtioiden velkaantuminen joka osittain tietysti elvytyksestäkin johtuu on estämässä tämän kasvun nousua